yhdysvallat on suomen ilmavoimien tärkein kahdenvälinen kumppani

tällä tavoin jokainen hallinnonala joutuu miettimään käsittelyprosessinsa tehokkaaksi

tämä on juuri tämän sopimuksen tarkoitus eli lopettaa tämä salakuljettajien kyseenalainen liiketoimintamalli jolla ihmisiä vaarallista reittiä merta pitkin kuskataan kreikkaan

korkean osaamisen tuotekehitys ja tutkimus loppuvat suomesta mikäli emme huolehdi teollisten työpaikkojen säilymisestä

ennalta ehkäisevällä työllä esimerkiksi lasten nuorten ja perheiden parissa helpotetaan myös inhimillistä kärsimystä

arvoisa puhemies

keskusta arvostaa myös työtä jota tehdään kotona

olin intiassa kolme viikkoa sitten vienninedistämismatkalla ja siellä huomasin kuinka vienti on selvästikin piristymässä

uusien työpaikkojen syntymistä vauhdittamaan keskusta on esittänyt miljardiluokan rahastoa jolla voidaan osaltamme varmistaa teollisuutemme uusiutuminen ilman lisävelanottoa

kuntia koskevat uudistukset ovat neljäs miljardiluokan kysymys

nyt on tarkoituksena se että tämmöinen epäjärjestyksessä tapahtuva liiketoimintamalli saa loppunsa ja nimenomaan leireiltä sitten järjestäytyneesti otetaan ykn pakolaisjärjestön johdolla naisia lapsia ja perheitä sijoitettavaksi eurooppaan

muuten ei kannata myydä eurollakaan

suomalaisilla yrityksillä on tarjota juuri sitä mitä tämä maailma tänä päivänä huutaa

kaikilla verovelvollisilla tulisi olla oikeus luovutustappioiden vähentämiseen samalla tavalla kuin he vähentävät muut pääomatulolajin tappiot

usko omaan työhön ja osaamiseen on aina saanut suomalaisissa ihmeitä aikaan

uusiutuvaa energiaa

julkisen talouden alijäämä huolettaa suomalaisia

niin kuin ulkoministeri totesi tämä käsiteltiin tp utvassa marraskuussa ja puolustusvaliokuntaa ja ulkoasiainvaliokuntaa on tällä viikolla informoitu ja käsittely valiokunnissa asiasta jatkuu

muutoksen on lähdettävä tästä salista

tämä hallitus haluaa ensin rakentaa suomesta keskitetyn epäkuntiin perustuvan yhteiskunnan ja sovittaa siihen terveydenhuollon palvelut

keskusta esittää realistista vaihtoehtoa menosääntöä valtiontalouden tasapainottamiseksi ja valtionvelan kääntämiseksi laskuun

keskusta luopuisi muun muassa oppivelvollisuusiän nostamisesta ja kotihoidon tuen kiintiöittämisestä

tuon sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan turvallisuustilanne suomessa on tällä hetkellä hyvä ja myöskin ihmisten turvallisuudentunne on hyvä

hallitus on markkinoinut suurta kunta sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta suurimpana velkaantumisen pysäyttämiseen tähtäävänä rakenneuudistuksena

arvoisa puhemies

se on selvä asia että sitä mukaa kun riskejä tunnustetaan ja toimintatapoja muuttamalla ei pystytä nykyisillä varoilla tehtäviä toteuttamaan totta kai hallitus tarkastelee aina myöskin sitä tarvitaanko lisää resursseja

kyllä eu on tullut yllätetyksi tässä asiassa ja olemme olleet tämmöisessä reagointimoodissa eli pikkusen liian myöhään koko ajan

lisäksi tämä hallitus on tehnyt suuret leikkauksensa pääasiassa kunnilta eli tavallisten ihmisten palveluista etupäässä vanhuksilta ja lapsiperheiltä

kasvuhakuisuudesta uskosta suomalaiseen työhön ja uusien työpaikkojen luomisen tärkeydestä olen puhunut tässä salissa useaan otteeseen

vaalikausi on puolivälissä ja molemmat uudistukset vellovat sekavina

arvoisa puhemies

en toki puolustele sitä opintolainaa ja pidän ilman muuta tärkeänä sitä että täällä säilyy opintotukikomponentti

palkkatasa arvon edistäminen ja perhevapaiden kustannusten tasaaminen ovat paljon vaikuttavampia keinoja lisätä tasa arvoa yhteiskunnassa

nyt tämä eilinen keskustelu oli minusta ensimmäistä kertaa keskustelu jossa katsottiin tulevaisuuteen ja mietittiin mitkä ovat ne diplomatian keinot ja ratkaisut tuolla syyriassa mitä meidän pitää tehdä näitten pakolaisleirien olojen parantamiseksi ruokaohjelmaan mitä tehdään yhdessä turkin kanssa ja niin edespäin

välillä sairaanhoitopiirit lakkautetaan välillä ei

tämä ongelma näkyy esimerkiksi niin sanottujen bisnesenkeleiden verotuksessa

tällä toimialalla luovutustappiot ovat tavallisia voittoja tulee harvemmin vaikka ne saattavatkin toteutuessaan olla suuria

kuntien pakkoliitokset eivät kuitenkaan tuo säästöjä

asiantuntijoiden tukemassa kotikuntamaakunta mallissamme ihmisten tarvitsemat lähipalvelut säilyvät lähellä ja samalla terveydenhuollon ja vaativan sosiaalihuollon palveluihin saadaan toimivat hoitoketjut sekä riittävän vahva järjestämispohja

mutta haluan tällä kun kerroin omasta esimerkistäni rohkaista myöskin siihen että kyllä voi myöskin ottaa vähän lainaa investointina omaan ammattiin ja kun suomessa kuitenkin on ilmainen koulutus nautitaan siitä ja rohkaistaan nuoria eikä pelotella sillä että jotenkin tämä koulutuksen polku siihen loppuisi

olen huolissani niin naisten kuin yleisestä työllisyysasteen kehityksestä suomessa sen eteen tehdään kovasti toimia

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän eläkeiän nostamiseen niin sanomme täällä vaihtoehdossamme että eläkeiän noston vastapainoksi tarvitaan uskottava näkymä tuhansista uusista työpaikoista ja sanomme myös että eläkeiän nostosta on tärkeää tehdä laajassa yhteistyössä päätös mutta mahdollisimman nopeasti

kuitenkin kasvuyritysten rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi tarvittaisiin tahoja jotka ovat valmiita taloudellisen riskin kantamiseen

tämä on väärä tapa hakea tuottavuutta

säästöjä voidaan saada esimerkiksi paitsi aikansa eläneitä tehtäviä karsimalla myös palveluiden tuotantoa kehittämällä

tuottavuus paranee vähentämällä tehtäviä tai tekemällä asioita fiksummin esimerkiksi tietotekniikan avulla

huomenna tulee ministeri rehulan kertoma tasa arvo ohjelma nimenomaan tasa arvoista palkkaa koskeva ohjelma ja minulla on sitä kohtaan paljon odotuksia

yrittäjiä kannattaa kuunnella

edustaja eero lehti jatkojalosti rahastoideaa keskustelussamme

terveydenhuollon tietojärjestelmissä on edelleen parin miljardin vuotuinen säästöpotentiaali

arvoisa rouva puhemies

lakialoitteessa ehdotettu malli on tasapuolinen kaikkia yrityksiä ja sijoittajia kohtaan

arvoisa puhemies

puolustushallinto on niitä harvoja hallinnonaloja jotka saavat lisää varoja ja näin on myös tapahtunut

yhteiskuntamme kovenee yhä suurempi osa meistä putoaa kyydistä

keskustan kotikuntamaakunta malli selkeyttää työnjakoa kotikunnan maakunnan ja valtion välillä

tämä voisi hyvin olla osana miljardiluokan kasvurahastoa ja erittäin potentiaalinen sijoituskohde myös eläkeyhtiöillemme

se on meille kaikille yhtä vaikea tehtävä mutta me haluamme pitää kuitenkin tämän tukielementin siellä mukana juuri tästä syystä minkä mainitsin

samanaikaisesti se tuo säästöjä koska palveluiden järjestämistapa rahoitus ja terveydenhuollon tietojärjestelmät voidaan uusia

myöskin viime vuonna lisäsimme nimenomaan lentotunteihin lisäbudjetissa varoja juuri varmistaaksemme sen että puolustusvoimien suorituskyky ilmavoimien osaltakin pysyy hyvällä tasolla

kaikilla verovelvollisilla tulisi olla oikeus luovutustappioiden vähentämiseen samalla tavalla kuin he vähentävät muut pääomatulolajin tappiot

meidän on nopeasti löydettävä keinot joilla viemme kehitystä ainakin piirun verran huolenpidon välittämisen ja vastuunoton suuntaan

rahoituksessa on päästävä kohti yksikanavaisuutta

keskusta on valmis tekemään muutamassa viikossa pohjaesityksen kaikkien eduskuntaryhmien neuvotteluun missä olisi tavoitteena sellainen uudistus mikä kestää tulevaisuuden rahoituspaineet ja olisi tasa arvoisempi

edellä kuvaamani kuntatyöntekijöiden ahdinko ja ruuvin kiristäminen ovat esimerkkejä väärästä johtamisesta

omaishoito on hyvä esimerkki vastuunotosta ja huolenpidosta siitä että lähimmäinen omalla arvokkaalla panoksellaan myös vähentää yhteiskunnan kustannuksia

kiitoksia edustaja soini tuesta omaishoitajien puolustamisessa

arvoisa puhemies

ihmisillä on muutosvalmiutta mutta luottamuksen rakentamiseksi nyt tarvitaan erityistä ymmärrystä kohtuudesta ja oikeudenmukaisuudesta

eläkerahoillamme on ollut merkittävä rooli aikanaan yritysten rahoittamisessa suomalaisen työn tukemisessa sekä sitä kautta eläkemaksukertymän aikaansaamisessa

muutos kohti vastuunoton yhteiskuntaa ei tapahdu ilman muutosta meissä itsessämme ja poliittisessa kulttuurissa

en vastusta hallituksen esitystä sijoitustoiminnan verohuojennuksesta mutta uskon että esittämälläni lakimuutoksella on suuremmat vaikutukset sijoitustoiminnan aktivointiin

tämän maan suurin uhka ei ole eurokriisi ei osaamattomat yritykset ei ymmärtämätön kansa vaan toimintakyvytön hallitus

populismin sijaan eduskunnalta ja erityisesti hallitukselta odotetaan yhä huononevan tilanteen vaatimia päätöksiä

eläkerahastoista kaksi kolmasosaa on sijoitettu suomen ulkopuolelle siis rahoittamaan suomalaisten yritysten ja suomalaisen työn kilpailijoita ja kilpailevia yhteiskuntia

arvoisa pääministeri teidän tilanteessanne en kitkuttelisi vaan eroaisin

se tieto on todennäköisesti saatavissa myöskin suomen verottajan käyttöön mikä on hyvä asia

arvoisa puhemies

ellei niitä saada aikaan pian päätös uusista vaaleista pitää tehdä välittömästi

suomen suurin uhka on surkea talouden tilanne kasvava työttömyys ja osin siitäkin johtuva eriarvoistumisen kehitys

jos siellä ilmenee rikollista toimintaa että näitä ei ole ilmoitettu niin se on sen jälkeen poliisiasia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pienen kansakunnan kansainvälinen asema ja turvallisuus perustuu taitoon ymmärtää maailman muutoksia sekä viisauteen määrittää siinä oma paikkansa ja politiikkansa

hallitusohjelman tulisi vastata kysymykseen kääntyykö suomen suunta tällä ohjelmalla

hallituksella on ensi viikon tiistaina käsiteltävänä harmaan talouden torjunnan strategia ja edustaja lintilä politiikkaradiossa tänä aamuna ehdotti voisiko tässä kokonaisuudessa näitten veroparatiisien torjunnassa olla parlamentaarisen ryhmän perustamisen paikka

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri hallitusohjelmanne kolmas virke kuuluu näin

meidän pitää käyttää nyt niitä työkaluja mitä meillä on ja yritämme käyttää niitä ja saada talouden nopeasti kasvuun jotta tästä leikkauskierteestä päästäisiin pois

sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa näitä säästöjen paikkauksia tai säästämättä jättämistä rahoitetaan tyhjentämällä sitraa ja suomen pankkia

arvoisa puhemies

haluamme kuroa umpeen kestävyysvajetta mutta ennen kaikkea haluamme turvata suomalaisten eläkkeiden tason tulevina vuosikymmeninä

se on lentäjälle päivänselvä asia että toimitaan nollatoleranssilla ja sen päivän aikana kun lennetään alkoholia ei nautita

tämän koko järjestelyn tarkoituksena on lopettaa tällainen ihmissalakuljetukseen perustuva tie enkä usko että tästä mitenkään voi tulla insentiivi tätä kautta että joku toinen sitten otetaan sieltä leiriltä

tämä on juuri se tapa miten ideaalimaailmassa tämä toimisi elikkä vahvistaisimme näitten leirien olosuhteita sillä tavalla että ihmiset voivat siellä olla turvallisissa inhimillisissä olosuhteissa ja sieltä sitten turvapaikanhakijat tulisivat eri maihin

muuten syntyy romahdus massatyöttömyys ja lama

olen tässä päivän aikana sitä miettinyt ja minusta se voisi olla hyvä idea koska tämä on yli vaalikausien kestävää työtä meidän yhteisiä ponnisteluja niin että näitten veroparatiisien estämiseksi tehdään kaikki voitava niin kansallisesti kuin eu vaikuttamisessa

mitä totesitte ensimmäisessä kysymyksessä että kipeät päätökset on nyt tehty näin todellakin toivon että ne on nyt tehty ne ovat takanapäin ja nyt pystymme sitten pääsemään niihin tuloksiin mitä tavoittelemme työllisyysasteen nostamisella